nykyisin opetus ja kulttuuriministeriö nimeää museon valtakunnalliseksi erikoismuseoksi mutta voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole säännöksiä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksistä

viime viikolla muun muassa ministeri lindström lupasi ottaa kopin tästä rinteen työllistämismallista

yhdistykseen liittyvät rikosepäilyt ovat nyt sitten osana tätä laajempaa nova group tutkintaa

nyt sitten museotoiminta on muuttunut aika lailla ja merkittävästi ja on hyvin tarkoituksenmukaista että säätäisimme nimeämisestä yhdenmukaiset ja ajantasaiset kriteerit

nettiuutisen mukaan tämän yhdistyksen varapuheenjohtaja kertoi jo viime kesänä yhdistyksen sekavista kokouskäytännöistä ilmaan putkahtavista allekirjoituksista sekä vuosikokousten ja tilinpäätösten puuttumisesta

puhemies

eli siellä on turhaa säätelyä joka on elänyt itse itseään varten muodostanut byrokratiaa vuosien varrella ja meidän täytyy uskaltaa puuttua siihen ja kansallisesti vaatia muutoksia varsinkin tilanteessa jossa joka tapauksessa tämän direktiivin evaluointi on käynnissä

neljä kohtaa

museon tulee edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa eli toimialan tulee olla riittävän laaja ja yhteiskunnallisesti merkittävä mutta ei merkittävästi päällekkäinen muiden museoiden kanssa

tämä on todella vaarallista politiikkaa

arvoisa pääministeri tätä yhdistystä perustettiin teidän puolueenne puoluetoimistolla

juuri jokin aika sitten viime vuoden puolella jaettiin näitä uusia radiotoimilupia ja siinä korostui komeasti tämä paikallisuus

peruuttakaa muun muassa eläkkeensaajien epäoikeudenmukainen verokohtelu tulkaa sillä oikealle linjalle

toiseksi museon on toimialan kannalta oltava tarpeellinen eli palveluille on oltava kysyntää

tästä yhdistyksestä kehittyvien maakuntien suomesta tai nova groupista te kehtaatte olla mainitsematta sanallakaan tässä teidän tiedonannossanne aivan kuin tällä ei olisi mitään tekemistä tämän vaalirahakohujupakan kanssa

minä kyllä myös arvostan tätä edustaja kivelän näkemystä tässä

hän näkee juuri sen historian mikä tässä on ollut ja mikä on ollut arvokasta ja hyvä meille kaikille se että olemme pitäytyneet tässä parlamentarismin periaatteessa juuri siksi että meillä on aika pelottavia esimerkkejä siitä jos yleisradio laitetaan hallituksen peukalon alle vaan nimenomaan toistan varmaan noin kymmenennen kerran näissä debateissa sen tärkeän periaatteen yleisradio on kansan radio eduskunnan radio eikä sen missään nimessä pidä olla hallituksen tarkoitusperien toteuttaja

kolmas asia mihin kiinnitetään huomiota on että museolla on oltava omalla toimialallaan valtakunnallisesti merkittävä kokoelma eli kokoelmaa voisi kuvata merkittävyydeltään museon toimialueen kansalliskokoelmaksi

arvoisa pääministeri oletteko sitä mieltä että teidän olisi vihdoin aika alkaa kantaa vastuuta myös tästä asiasta

tässä aika hyvin aika yhteisesti saatiin sellainen kokonaisuus näiden radiotoimilupien suhteen että nimenomaan paikallisuutta korostaen ne jaettiin

minä nyt vielä haluan palata tähän samaan logiikkaan mistä puhuin äsken varsinaisessa puheenvuorossani eli siihen että eihän tämä päätöksentekokoneisto hyvänen aika voi toimia niin että jos joku virkamies jossain jonkun ministeriön vero osastolla sanoo että onpas hankalaa emme voi tehdä näin niin koko poliittinen päätöksentekokoneisto lamaantuu ja sanoo että onpas hankalaa emme me nyt näin voi tehdä

se on työn ja oikeudenmukaisuuden linja

sen sijaan hieman ongelmallista on se kun täällä edustaja vapaavuori sanoi että toiset ovat sitä mieltä että säästetään liikaa ja toiset sitä mieltä että säästetään liian vähän toiset ovat sitä mieltä että nostetaan veroja liikaa toiset sitä mieltä että lasketaan

tämä on tärkeä periaate myös kaiken kaikkiaan jatkossa

neljäs kohta on se että museolla on oltava edellytykset suoriutua näistä tehtävistään muun muassa riittävät tilat ja henkilöresurssit

tämän radiotoiminnan osalta paitsi että toimilupasysteemit helpottuvat jatkossa myös mainonnan kiintiöihin tulee sitten uudistusta se nousee siellä radiopuolella

ja myös minä totean sen edustaja kivelän ilmaiseman hengen tavoin että on surullista siis surullista se että täällä riidellen puhutaan yleisradion asioista

viittaan tällä nyt tähän kotitalousvähennykseen sekä siihen voidaanko se ulottaa asunto osakeyhtiöihin että siihen olisiko silloin pientalojen kohdalta voitu tehdä näitä ekologisia rajauksia ja ehtoja

arvoisa herra puhemies

tämä on myös tehty yhteistyössä museokentän kanssa ja tätä pidetään siellä yleisesti ottaen tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja on katsottu että esitys selkeyttää nykytilannetta ja kohtelee kaikkia valtakunnallisia erikoismuseoita tasavertaisesti

täällä on debatin aikana ihan oikein ollut esillä yksi teema yli kaiken ja se on tietenkin työllisyys ja ne eri keinot millä me pystymme turvaamaan paremman kehityksen ja sitä kautta saattamaan suomeen kasvuun ja nousuun

puhemies

kyllä hallituksella on linja

siksi juuri tässä radiotoimilupien myöntämisprosessissa rohkaistiin niitä jotka ovat käyttäneet näitä ketjutuksia hakemaan pysyvää toimilupaa

arvoisa puhemies

tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja nythän todellakin on kysymys nimenomaan eduskunnan vastauksesta kansalaisaloitteeseen

voisitteko te nyt nimetä joitakin näitä elementtejä mitä esimerkiksi tässä lisätalousarviossa on tämän vihreän kasvun osalta tai vaikkapa tulevassa kehyksessä

mielestäni nimenomaisesti tämä vahva tunne siitä miksi näin täytyy tehdä on ollut ainakin itselleni kovin vakava pohdittava viime aikoina että miksi hallitus näin meni tekemään

te olette ministeri vapaavuori ministerinä toiminut aika sinnikkäästi joten uskoisin että tässä tapauksessa koska kyseessä on iso juttu asumisen kannalta ja sen asukkaan kannalta te nyt jatkaisitte sinnikkyyttä vielä vähän kunnianhimoisemmin ja ottaisitte tämän kissan pöydälle tämän kotitalousvähennyksen laajentamisen kaikkinensa

olen nimittäin valiokunnassa hyvin usein kysynyt niitä eivätkä asiantuntijat tunnu löytävän yhtäkään tekoa tähän suuntaan siirtymiseksi

asia on keskustelu päätynyt ja asiaa lähdetään siitä

tämä on hyvin tärkeä asia niin kuin täälläkin salissa monissa puheenvuoroissa on sanottu että on hyvä että olemme ottaneet sellaisen käytännön tässä maassa että kansalaisaloitteet otetaan sillä tavalla vakavasti ja tosissaan että niihin paneudutaan huolellisesti

mutta sitten sinne jäi vielä näille lyhytaikaisille radioille sellainen kritiikin paikka mihin he eivät ole ihan tyytyväisiä

puhemies kyllä minun täytyy olla huolissani siitä että jälleen kerran tuntuu että lähihistoriakin toistaa itseään siinä että joudun olemaan tässä puhujakorokkeella toistamassa että meillä on jälleen kerran lisätalousarvio mistä puuttuvat lisäesitykset työllisyysmäärärahoiksi

nyt tämä hallitus nostaa historiallisella tavalla työmarkkinatukea toimeentulotukea ja asumistukea tilanteessa jossa muuten joudutaan tekemään säästöjä ja veronkiristyksiä

kyllä minä sitä arvostan että täällä myös edustaja kivelä juuri tunnusti ja kertoi tämän lapsuksen ja näin ja toivoisin myös tietynlaista nöyryyttä tämän asian tunnistamisen suhteen esimerkiksi sieltä salin oikealta laidalta

alussa se piti kieltää kokonaan mutta teimme siihen nyt matkan varrella sellaisen joustoelementin että jatkossakin näillä lyhyillä toimiluvilla saa mainostaa sponsoriluonteisesti ja saa myös sellaista mainontaa harrastaa joka kuuluu ikään kuin sen toimiluvan luonteeseen

mutta mitä täällä sitten löytyy lehtien otsikoista

ja valiokunta on sen tehnyt ja valiokunnan puheenjohtajan suusta juuri kuulimme tämän että tämä on siellä tarkkaan käsitelty

tästäkin on esittely valmiina

sdphän on vaatinut työllistämiseen lisää määrärahoja akuuttiin tilanteeseen tässä ja nyt

se on myönteinen asia

ja ainahan kansalaisaloite minun mielestäni on tärkeä toimintatapa demokraattisessa yhteiskunnassa ja pidän sitä sillä tavalla instituutiona jos näin voin sanoa erittäin hyvänä ja myönteisenä asiana kaiken kaikkiaan

kokonaista mainoskieltoa ei enää tässä esityksessä ole esillä niin kuin oli kaiken kaikkiaan matkan varrella

tässähän on taustalla se että nyt esitetään että tekijänoikeuslakiin palautettaisiin säännökset korvausoikeudesta siirtovelvoitteen alaisiin ohjelmiin sisältyvien teosten edelleen lähettämisestä

on myös tärkeää että tämän erittäin tärkeän kysymyksen tekijänoikeuden tiimoilta nyt ja tulevaisuudessa jo aiemminkin me ministeriössä voimme olla hyvässä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä eduskunnan ja sivistysvaliokunnan kanssa ja varmasti työ jatkuu koska parhaillaan tosiaankin siellä on hallituksen esitys sivistysvaliokunnalla tekijänoikeuksista ja nimenomaisesti osa niistä kysymyksistä linkittyy tämän aloitteen kysymyksiin eivät kaikki mutta käytän tämän puheenvuoron nyt juuri ministerin näkökulmasta jolla on hallituksen esitys tästä

komissio on antanut suomelle tämän vuoden helmikuussa virallisen huomautuksen ja katsoo ettei suomi ole noudattanut velvoitteitaan ja siksi tähän muutokseen olemme ryhtyneet

nimittäin kyllähän me tiedämme että tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömyys esimerkiksi kasvaa erittäin huolestuttavalla tavalla

haluaisin lopuksi vielä valiokunnan puheenjohtajan edustaja jokisen hengessä todeta että varmasti teillä on edessänne kova työ mutta uskoisin että sen seurauksena me saamme kyllä kaiken kaikkiaan parempaa lainsäädäntöä suomeen aikaiseksi kuin aiemmin

tekijänoikeuslain säännöksen mukaan verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys saa lähettää edelleen siirtovelvoitteen alaisia televisio ja radiokanavia hankkimatta tähän tekijöiltä lupaa ja maksamatta siitä korvauksia

todellakin haluan vielä valtiovarainvaliokunnan jäsenen ominaisuudessa todeta sen että kyllähän tämä asia nyt on hoidossa sillä tavalla että tähän on saatu valiokunnilta asianomaiset mietinnöt ja olemme siellä todella yksimielisesti pyytäneet ministeriöltä selvitystä tästä ja varmasti tulemme sen saamaan

koska minä näin että ministeri pekkarinen tuli paikalle en malttanut olla pyytämättä tätä vastauspuheenvuoroa ihan juuri siksi että minä ajattelen hyvin vahvasti tästä myös niin kuin täällä on edellä muutama puhuja todennut että tämä ei missään nimessä saa olla vaihtoehto windfall verolle

päivä että tekijänoikeuslakia ollaan muuttamassa siten että siihen sisällytetään tekijöille esittäjille ja tuottajille oikeus korvaukseen siirtovelvoitteen alaisten kanavien edelleen lähettämisestä

sitä windfall veroa me olemme nyt odottaneet tältä hallitukselta kaksi vuotta ja menettäneet monta sataa miljoonaa euroa sen ajan aikana

nimittäin olen myös suuren valiokunnan jäsen ja näissä molemmissa valiokunnissa minä olen kuullut asiaan perehtyneitä virkamiehiä ja myös ministeriä ja asianmukaisesti niitä mitä nyt on tapahtunut on siellä todellakin pahoiteltu

mehän viime viikolla kävimme myös tätä samaa keskustelua hyvässä hengessä ja mielestäni on erittäin hyvä että eduskunnassakin vahvasti niissä puheenvuoroissa mitä esitettiin täällä salissa silloin ja nyt tänäänkin tuli se ilmi että tekijänoikeus on hyvin tärkeä kysymys koska on kysymys taiteilijan toimeentulosta se on luovan alan ihmisen toimeentulokysymys

minä todella nyt haluaisin viestittää tästä vahvasti että kun teillä oli juuri kehysriihi hallituksella tässä yhteydessä olisi ollut oiva paikka jo vihdoin päästä päätökseen windfall veron suhteen

mielestäni sekin on aika kova tai hyvä saavutus että näin lukuisat intressit yhteensovittamalla on saatu sellainen paketti jonka kanssa kaikki kuitenkin voivat kohtuuhyvin elää

arvoisa herra puhemies

haluan sen myös vahvistaa tässä osaltani kun minusta oli vähän ikävän sävyistä tuossa keskustelun alussa se kun ajateltiin että ihan kuin tällaista pahoittelua ei olisi ollut

ministeri pekkarinen kyllä minä ainakin hyvin helposti ymmärrän sen miksi ympäristöjärjestöt ottavat kantaa tällaisilla kannanotoilla joissa otsikkona lukee isolla että hallitus vaarantaa suomen ympäristön

nämä eivät ole sellaisia asioita joille voi kevyesti kohauttaa olkaa tai ajatella että mitään ei tarvitsisi tehdä vaan päinvastoin on ryhdyttävä toimiin

minä elättelin toiveita kun ministeri katainenkin sille välillä lämpeni

tämän esityksen aikaansaaminen ei ollut ollenkaan helppoa tässä on vahvasti erisuuntaisia voimakkaita intressejä eli asiassa korvausoikeuden palauttamisessa tekijöille ei ollut mahdollista saavuttaa kaikkia osapuolia täysin tyydyttävää ratkaisua mutta korostan että esityksen antaminen oli eduskunnalle välttämätöntä juuri tämän aiemmin kuvatun eu tilanteen takia

arvoisa puhemies

näillä sanoilla arvoisa herra puhemies

siksi näitä asioita pitää järjestellä siten että työstä tulee palkka maksaa ja oikeudet saada ja niin poispäin

minäkin kyllä haluan osaltani sanoa että tämä on mielestäni tavatonta

siksi jälleen kerran me tulemme kyllä omissa kannanotoissamme esittämään lisää rahoja työllisyyteen tässä ja nyt

eduskunnan pitäisi olla tällainen keskustelufoorumi toki päätöksentekofoorumikin jossa käydään poliittista keskustelua erilaisista vaihtoehdoista ja arvovalinnoista ja vähän ehkä keskenäänkin pohditaan millainen vaihtoehto missäkin tilanteessa olisi oikein

tämä oli taas seurausta siitä kun koko hallitus pääministeri sipilän johdolla valitettavasti hyppäsi elinkeinoelämän keskusliiton pukukoppiin ja sieltä käsin ruvettiin tätä prosessia ohjaamaan sanelun keinoin

tiusanen toi esiin

yleisesti ottaen nämä normitalkoot ovat hyvä asia

eli käytännössä kyllä tässä järjestelyssä tulee käymään niin että se elinkeinoelämän intressi ajaa ympäristön intressin ohi

kyllä minusta tuntui kun minä kuuntelin tuota keskustan mauri pekkarisen ryhmäpuheenvuoroa että mahtaa nyt kyllä olli rehniä ja matti vanhasta ja miksei mari kiviniemeäkin vähän hävettää se täydellinen takinkääntö joka keskustalla nyt kuitenkin tässä tosiasiassa on ollut ja minä ymmärrän sen siinä suhteessa että on hyvä peitellä omia jälkiä edustaja pekkarinen nimittäin tosiasia on huolimatta niistä luvuista joita sieltä paperista äsken luitte että tälle kreikka lainalle saatu vakuus on nyt hoidettu ja teidän oman talousviisautenne saldo oli palata sieltä euroopasta lompakko auki tyhjin käsin

minun käsitykseni mukaan tilanne on myös se että kävi niin että työ ja elinkeinoministeriöstä ministeri ei ole edes esittänyt valtiovarainministerille käsitykseni mukaan lisää työllistämismäärärahoja näissä neuvotteluissa ja siinä mielessä on vähän huono homma jos jo valmiiksi on sen kaltainen asenne että eihän tässä tarvitse edes esittää

nimittäin minusta tuntuu ihan aidosti että keskustaa taitaa nyt vähän hävettää se että viime kaudella te itse olitte lompakko auki euroopassa ja tämä hallitus muutti suunnan tiukemmaksi

se leikkaa kuntien kautta

tällä varmistetaan että asia saadaan eduskunnan käsittelyyn ja toivottavasti myös sitten ratkaisuun tällä kaudella

huovinen sanoi että ympäristövaliokunta tulee käymään tämän tarkkaan läpi

siinä minä toivon kyllä vihreiltäkin vetoapua

rahaa riittää ruutia tai maan alle

tämä puheenvuoro oli tarkoitettu tuohon debatin jatkeeksi mutta todettakoon nyt kuitenkin vielä se että kun täällä sanottiin että kovasti jotain naurattaa niin tässähän on se ongelma että ei muuten naurata vaan tässä on erittäin vakava paikka

todellakin tämä on vaikea kokonaisuus ja aina kun tekijänoikeuslakia muutetaan niin prosessit ovat varmasti pitkiä ne tutkitaan hyvin huolellisesti ja käydään monelta suunnalta läpi koska tosiasia on myös se että meillä on paljon toimijoita joihin tämä liittyy on niitä tekijöitä jotka meille tekevät luovaa työtä ja sitten meillä on näitä oikeudensaajia meillä on välittäjiä meillä on kansalaisia ja meillä on iso joukko ja tämä koskee kaikkia vähän eri näkökulmista

kun te täällä kysytte mikä on se hintalappu ja missä mennään niin minä voin kertoa että teidän hintalappunne on se rahalähetys mikä lähti vakuudettomana kreikka tukena